ammatilliseen koulutukseen haetaan yhä korkeammilla keskiarvoilla

jokainen lopullisesti syrjäytyvä ja sitä kautta moniongelmainen nuori tarkoittaa miljoonaluokan kustannuksia yksilön ja omaisten hädästä ja tuskasta puhumattakaan

oppisopimuskoulutuksen onnistuminen edellyttää että oppisopimustoimistoilla on mahdollisuus markkinoida koulutusmallia ja etsiä erityistarpeisiin tarkoitettuja oppisopimustyöpaikkoja

nykyiset resurssit ovat riittämättömät

ehdotammekin määrärahaa sellaisen uuden toimintamallin kehittämiseen jossa ammattiin valmistuvalle yli kuusi kuukautta ilman oman alan työtä olevalle henkilölle kehitetään jatkokoulutusmalli

jatkokoulutus rakennettaisiin yhteistyössä yrityksen ja työntekijöiden kanssa

päivä marraskuuta

ja jos katsoo sen työryhmän tehtäviä muun muassa en nyt kaikkea rupea tässä luettelemaan niin se edistää hyvän lainvalmistelumenettelyn noudattamista hyvien käytäntöjen levittämistä seuraa lainvalmisteluoppaiden ja prosessikaavioiden käytön noudattamista käytännössä ja edistää jälkikäteisen vaikutusarvioinnin käyttöönottoa valtioneuvostossa

ja kuten täällä on muutamassa erittäin hyvässä puheenvuorossa kerrottu eiväthän kaikki lait ole valmiita ennen kuin tulevat tänne näin ne ovat avoimia kaikelle tässä valmisteluvaiheessa lausuntoja pyydetään nimenomaan sen takia että jos sieltä löytyisi jotain ideaa

mutta siinä näen hyvää että me keskustelemme tästä asiasta että lainsäädäntöä pitää kehittää

ja koska se on oikeusministeriön vastuulla niin ilman muuta tähän suhtaudutaan vakavasti ja kaikkiin ideoihin jotka tulevat oppositiostakin suhtaudun aina vakavasti